me seurasimme hallitusohjelman syntymistä mielenkiinnolla koska selvästikin oli jotenkin toisenlainen vire ja hallitusohjelmaa tehtäessä vastuussa olevat pyrkivät saamaan siitä tiiviimmän ja lyhyemmän ja vähän toisentyyppisen kuin ne hyvinkin pitkät hallitusohjelmakirjat joita viime vaalikausien alussa on saatu aikaan

rangaistusasteikkojen tarkistamisen tulee kuitenkin perustua vahvaan oikeuspoliittiseen tutkimukseen eikä kriminaalipolitiikkaa voida rakentaa niin että äkillisesti reagoidaan milloin mihinkin kansalaispalautteeseen

puhuttiin strategisesta hallitusohjelmasta ja itsekin odotin mielenkiinnolla sitä minkälainen strategia ja millä tavalla tämä tuo väljyyttä sen hallitusohjelman toimeenpanoon niin että voidaan eduskunnassa sitten katsoa mikä on tarkoituksenmukaista näiden strategisten tavoitteiden kannalta hallitusohjelman toteuttamisessa

meillä on kutakuinkin yhteinen käsitys siitä että ajatus tämmöisestä korkeakouluverkoston duaalimallista on aika tärkeä ja niinhän tässä hallituksen esityksessäkin jatketaan sitä linjaa että yliopistokorkeakoulut ovat eri asia kuin ammattikorkeakoulut

olennaista tällöin on se toimenpiteiden ja menettelytapojen joukko jolla vankeusrangaistukseen tuomittua vahvistetaan niin että paluu rikoksettomaan elämään siviilissä onnistuisi vankeuden päättyessä

luullakseni tästä löytyy myös vastaus siihen edustaja vehviläisen ihmettelyyn että minkä takia nämä toimiluvat myönnettäisiin määräaikaisina

ongelmakohtana ja pullonkaulana on myös se siirtymävaihe jossa vanki vapautuessaan tarvitsisi päihdehoitoa tuetun asumisen palveluita ja muuta tukea omalta kotikunnaltaan

ammattikorkeakoulujen tehtävä suuntautuu työelämäkenttään ammatilliseen korkeakoulutukseen ja juuri nämä työelämän muutokset voivat olla syy siihen että näitä toimilupiakin pitää voida arvioida työelämän muuttuessa hyvinkin nopeasti

vaikka rangaistusajan suunnitelma olisi onnistuttu kohtuudella toteuttamaan ei tästä välttämättä seuraa että vapautuvalla olisi vastassaan jokin vapaudessa aloittamisen suunnitelma niin kuin tulisi olla

sen takia nämä toimiluvat voisivat olla määräaikaisia toisin kuin tiedekorkeakouluissa joiden tehtävä on toisentyyppinen

sukupuolten tasa arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään

arvoisa puhemies

käsittelyssä oleva lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykseen esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

tässä hallituksen esityksessä uudessa pakkokeinolaissa etsintään koskeviin säännöksiin tulisi huomattavia muutoksia joiden tarkoituksena hallituksen esityksen mukaan on tiukentaa etsinnän edellytyksiä erityisesti silloin kun etsintä kohdistuu sellaiseen kohteeseen jossa on syytä olettaa olevan salassapitovelvollisuuden tai oikeuden piiriin kuuluvaa tietoa

hallitus on tuonut eduskuntaan myös uuden tyyppisen valvontarangaistuksen joka tuo eräille rikoksentekijöille mahdollisuuden suorittaa ehdoton vankeusrangaistus valvotussa vapaudessa

ehdottoman vankeuden vaihtoehtona käytettävä valvontarangaistus on kriminaalipoliittisesti myönteinen positiivinen asia

paikkaan kohdistuva etsintä jakautuisi tämän esityksen mukaan yleiseen kotietsintään erityiseen kotietsintään ja paikanetsintään

sen avulla voidaan parhaassa tapauksessa välttää vankeustuomion saaneen henkilön rikollisuuskierteen syveneminen ja edesauttaa hänen paluutaan rikoksettomaan siviilielämään

uudistuksella tavoitellaan myös valtiontaloudellisia säästöjä

ennen tällaisen erityisen kotietsinnän suorittamista olisi määrättävä asiantunteva etsintävaltuutettu huolehtimaan siitä että takavarikko tai asiakirjan jäljentäminen ei kohdistu tietoon jota koskee salassapitovelvollisuus tai oikeus

kun uusi seuraamus otetaan käyttöön on kuitenkin huolehdittava siitä että valvontaan seurantaan ja mielekkäiden toimintojen muodostamiseen on riittävät resurssit

säästötavoitteiden liiallinen kireys johtaa pahimmillaan siihen että toivottua kriminaalipoliittista tavoitetta ei saavuteta vaan seurauksena on uudenlaisia pelkoja ja turvattomuutta kansalaisten parissa

oppilaitosta palkitaan siitä että opiskelijan opintojen etenemiseen satsataan

itse en ollut kovin ahdistunut mutta minusta se oli tärkeä keskustelu ja olin iloinen siitä että pitkän keskustelun jälkeen löysimme kuitenkin yhteiset sanamuodot muun muassa sen että kun hallituksen esityksessä todetaan että viime kädessä on perheiden valinnoista kysymys siinä miten nämä vanhempainvapaat tai perhevapaat käytetään niin sain sinne lisäyksen että osin on kysymys siitä

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ei esitetä muutosta siihen että jatkossakin poliisi päättäisi tästä yleisestä kotietsinnästä niin kuin nyt poliisi päättää kotietsinnästä siis muun muassa asuntoihin tapahtuvasta kotietsinnästä

puhemies

millä tavalla tässä rahoitusjärjestelmässä huomioidaan erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat niin että heillä on yhdenvertainen mahdollisuus opiskelupaikan saamiseen ja opinnoissa etenemiseen

suomessa tehdään näitä kotietsintöjä tilastojen mukaan hyvinkin paljon ja voidaan kysyä onko suomessa kotirauha turvattu perusoikeutena riittävän hyvin tällä hetkellä

käytin esimerkkinä sitä voin tässäkin kertoa sen koska omia puheenvuoroja voi täällä referoida niin kuin edustaja merikin sanoi voidaanko perheessä tehdä päätös että ensimmäisen lapsen kohdalla äiti hoitaa imetyksen ja sitten seuraavan lapsen kohdalla isä hoitaa sen lapsen imettämisen

euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö antaa vähän vihjettä siihen suuntaan että jatkossa olisi itse asiassa tarpeen säätää kotietsinnästä päättäminen tuomioistuimen tai syyttäjän tehtäväksi

valiokunta katsoi että viranomaisen kokoaikainen tiedon kerääminen yksilön fyysisestä tilasta saattaa merkitä sellaista puuttumista perusoikeuksiin ettei asian ratkaiseminen valiokunnassa ollut mahdollista kun esityksestä ei ollut olemassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa

arvoisa puhemies

no eivät nämä asiat ole perheiden valittavissa ja siitä syystä että näin ei ole tällä on biologinen tausta meillä äitiysloma on paljon pidempi kuin isyysloma

uusi teknologia luo uusia mahdollisuuksia viranomaiskontrollin kustannustehokkaaseen laajentamiseen

tämä keskustelu ja muutamat muut keskustelut ovat esimerkkejä siitä että globalisaatio haastaa meidän moraalimme todella rajulla tavalla

tästä huolimatta on tärkeätä perusoikeuksien ja kriminaalipolitiikankin kannalta että jokaista uutta kontrollimenetelmää punnitaan tarkkaan ja harkitusti yksilön perusoikeuksien kannalta

edustaja niikko taisitte toivoa sitä että yleensäkin asumistuen osalta olisi käytössä tällainen järjestelmä että voitaisiin suoraan vuokranantajalle maksaa se asumistuki

siitä syystä tämä vanhempainvapaan kun se on osa perhevapaita leikkautuminen tapahtuu eri tavalla ja epätasa arvoisesti ajatellen näitä lähtökohtia äidin ja isän kohdalla

arvoisa puhemies

kotirauhan suomia paikkojahan ovat asunnot loma asunnot muut asumiseen tarkoitetut tilat kuten hotellihuoneet teltat asuntovaunut ja asuttavat alukset sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen

minulla on se käsitys että yleisen asumistuen puolella tämä lainsäädäntö on jo käytössä ja nyt tässä olisi kyse siitä että tulee eläkkeensaajien asumistuen järjestelmään tällainen mahdollisuus asumistuki maksaa suoraan vuokranantajalle

moni itseään kristittynä pitävä ihminen on joutunut moraalisesti miettimään mitä se tarkoittaa että kävelen kerjäläisen ohi enkä anna rahaa vaikka jo pyhäkoulussa opetettiin että pitäisi antaa kerjäävälle rahaa

perustuslakivaliokunta arvioi tätä nimenomaan siltä kannalta miten tämä valtiosääntöoikeudellisesti on yhteensopiva perusoikeussäännöstön kanssa

en oikein usko sitä että keskusta olisi lähtenyt tarkoituksellisesti rakentamaan hallitusohjelmaa jossa kannustetaan voimakkaasti sitä että äidit siirtyisivät aikaisemmin kotoa pois työelämään

euroopan ihmisoikeustuomioistuin edellyttää lisäksi ja tämä on lakialoitteen toinen pointti että kotietsinnän laillisuus tulisi voida saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi vähintään jälkikäteen

mitä muuten tulee tähän esitykseen joka ei paperina ole kovin laaja niin tässä on kuitenkin pääpaino vähän muualla kuin näiden veteraanietuuksien korottamisessa

ja nyt on vähän samantyyppisestä asiasta tässä kyse että kun ihmiset liikkuvat vapaasti hakevat turvapaikkaa niin millä tavalla me tässä toimimme

tämä jatkaa sitä kehityshanketta joka hallituksella on ollut jossa laitoshoidon ja avohuollon välistä maksupolitiikkaa pyritään sillä tavalla uudistamaan että sellaisen erilainen tarpeettoman kikkailun tarve jolla pyrittäisiin pääsemään sitten mahdollisimman edulliseen lopputulokseen

viime kaudellahan kävimme aivan päinvastaista keskustelua ja kuulimme keskustan osalta useita puheenvuoroja joissa tällaisia lakiesityksiä jotka olisivat siihen suuntaan johtaneet jarrutettiin voimakkaasti

nimenomaan katsoimme sitä tilannetta jossa asumistuen maksaja eli viranomainen ottaa itselleen vallan siirtää tämän asumistuen suoraan vuokranantajalle vastoin vuokralaisen omaa tahtoa

minusta hallituksen esityksessä ongelmana on se että vähän liian suurta optimismia on siinä mielessä että meillä on valtavan suuri työttömyys ja suomalaisten työttömien ihmisten on vaikea löytää töitä ja kun meille tulee lisää turvapaikanhakijoita niin millä tavalla he saavat itselleen toimeentulon tässä tilanteessa kun ei tahdo työpaikkaa löytyä suomalaisillekaan

hallituksen esityksessä ei kotietsinnän osalta mahdollisteta minkäänlaista muutoksenhakua etsinnän kohteelle

kyse on siis osittain perheiden omista valinnoista ja tilastot osoittavat että tämä leikkaus kohdistuu nyt enemmän naisiin kuin miehiin ja sillä tavalla tämä on epätasa arvoinen esitys

könösen tarpeettoman kikkailun tarve vähenee ja pyritään saamaan aikaan sellainen maksusysteemi jossa sitten hoidon antaminen ja hoitopaikka määräytyvät yksinomaan hoidon tarpeen mukaan eivätkä näillä maksuilla kikkailemisen perusteella

katsottiin että juuri tämän asumisoikeuden ja asunnon turvaamisen kannalta tällainen menettelytapa joissakin tilanteissa on tarkoituksenmukainen

jos nämä tiedot jostain syystä ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä ei etsinnän kohteella ole missään vaiheessa mahdollisuutta saada tuomioistuimen arvioitavaksi omaa kantaansa etsinnän puuttuvista edellytyksistä

kysyin siellä valiokunnan keskustelussa ministeriön edustajalta harkittiinko sitä mallia että tämä vanhempainvapaan lomakertymä olisi jaettu vain siltä osalta mikä koskee varsinaista vanhempainvapaata eikä isyysvapaan ja äitiysloman ajalta

esityksellä pyritään siis poistamaan eräänlainen kikkailun tarve joka syntyy kun laitoshoitoa vaativia ihmisiä on saatettu pitää avohoidossa siksi että laitoshoito karsii joitakin etuuksia jotka avohoidossa olevalle tulevat

perustuslakivaliokunta halusi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että tällainen tilanne että henkilön elämänhallinta on jotenkin heikkoa eikä hän pysty suoriutumaan vuokranmaksustaan vaikka rahat siihen olisivat käytettävissä voi olla tilapäinen ja niin sitten sosiaali ja terveysvaliokunta mietinnössään otti huomioon sen toivomuksemme että tähän tulisi jokin nootti siitä että jos henkilö haluaa tästä järjestelmästä irti niin silloin tilanne arvioitaisiin ja sen jälkeen hän voisi elämänhallinnan palauduttua saada sen asumistuen omaan käyttöönsä ja sitten maksaa sillä sen vuokran

tämän lakialoitteen tavoitteena on siis aikaansaada muutos eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamisesta

siitä syystä ajattelen että vaikka hallitusohjelma tehtiin strategisena ja oli tarkoitus että se on väljä ja joustava ja täällä sitten se täsmentyy miten sitä toteutetaan niin nämä yksityiskohdat ovat sitten joskus näin ongelmallisia että me joudumme keskustelemaan tällaisista tasa arvo ongelmista

kiireellisissä tilanteissa esimerkiksi pakenevan kiinnisaamiseksi poliisi voisi päättää kotietsinnästä

tietysti voi kysyä kannustaako tämä uudistus nyt sitten ihmisiä valitsemaan laitoshoidon vaikka yleinen suuntaushan meillä hoitosuosituksissa on täsmälleen päinvastainen

lisäksi aloitteessa esitetään että pakkokeinolaissa säädettäisiin mahdollisuudesta saattaa kotietsintää koskeva päätös tuomioistuimen tutkittavaksi ja muutoksenhausta yleistä ja erityistä kotietsintää koskevaan päätökseen

kun tällainen elämänhallinnan pettämisestä johtuva tilanne johtaa siihen että viranomainen alkaa hoitaa henkilön asioita hänen puolestaan vaikkakin on kysymys hyvästä tarkoituksesta ja hänen elämäntilanteensa parantamisesta niin silti on kysymys eräänlaisesta holhoukseen asettamisen asteesta ja sillä tavalla tämä on niin tärkeä perusoikeuksien kannalta

kun tätä kikkailua pyritään vähentämään niin tästä seuraa sitten se kun tähän lisätään se että tämä muutos pyritään tekemään kustannusneutraalisti niin ettei yhteiskunnan tai valtion rahaa jouduta pistämään enempää ihmisten hoitamiseen kuin

sitten otetaan kymmenen luvun ensimmäinen arvoisa puhemies

tästäkin kalan vääntämistä seu aikaisemminkaan että tämä hoitomaksu nousee nyt joillakin henkilöillä siitä mitä se aikaisemmin oli

voi olla että realismi ja kokemukset ovat sen tyyppisiä joissakin kohdin että tämä aika jonka kuluessa kertyneet maksamatta jääneet vuokrat sitten langettaisivat tällaisen viranomaispäätöksen että maksetaan suoraan asumistuki vuokranantajalle on kohtuuttoman pitkä mutta toisaalta hyvin tavallista on se käytäntö että edellytetään jonkinlainen vuokratakuu jossa saattaa olla kysymys useamman kuukauden vuokrasta joka on siellä jollekin tilille talletettuna joka on vuokranantajan turvana siinä tapauksessa että vuokralainen jättää vuokran maksamatta

mies on levähdys ja kantola teki kuin sillä on vastalauseessa

suomalaisen sananvapauden demokratian ja kulttuurin keskeinen ylläpitäjä ja puolustaja yleisradio on vihdoin saamassa ansaitsemansa arvostuksen omistajaltaan suomen eduskunnalta

nyt käsiteltävät hallituksen esitykset osoittavat että omistaja on ottanut vakavasti ylen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja tehnyt tarvittavat johtopäätökset

sdpn esitykset tähtäävät kahteen tavoitteeseen ensinnäkin julkisen talouden vahvistamiseen ja toiseksi oikeudenmukaisen verotuksen kehittämiseen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen verotuksessa

hirvittävää aivan kauheaa muistan ajatelleeni näin kun hallitusneuvottelujen koulutuspoliittisen työryhmän vetäjänä sain tietää kuinka paljot säästöjä silloin oli edessä kuinka paljon säästöjä piti luoda ja hankkia

tv lupatarkastustoiminta loppuu

olisi tietysti hyvä jos tällaiset uudistukset voitaisiin tehdä niin että se raha joka menee tähän systeemin johdonmukaisuuden kehittämiseen otettaisiin jostakin muusta kuin tämän laitoshoidon maksuprosentin ja sitä kautta maksujen korottamisesta

he ilmaisivat vahvasti sen että heidän esittämiensä ongelmien heitä koskevien haasteiden ratkaisuun tarvitaan lähinnä oikeaa asennetta päättäjien meidän puoleltamme

nyt on kysymys siitä millä tavalla tässä säästöjen hankkimisessa luodaan järjestelmä joka samalla kannustaa ja tuo hyvää opiskelijoille niin että se valmistuminen nopeutuu päästään eteenpäin siellä ja työelämään

kyllä kai tämän koko keskustelun ja koko ajankohtaisen aiheen ja kuvion taustalla on se valtavan hieno tosiasia että kylmän sodan vastakkainasettelu on lieventynyt ja emme elä enää siinä kylmän sodan vastakkainasettelun maailmassa täällä pohjoisessa euroopassa

eläkeläiset esittivät voimakkaan paheksuntansa siitä että liian usein heitä pidetään ryhmänä joka vääristää huoltosuhteen ja aiheuttaa siten suuria ongelmia julkisen talouden kestävyydelle

siitä seuraa muun muassa se mihin edustaja rundgren viittasi ja salolainen että pohjoismaiden neuvostossa keskustellaan nyt asioista joista siellä ei aikaisemmin voitu keskustella ja kylmän sodan päättymisestä johtuu se että stoltenbergin raportissa oli suosituksia joiden johdosta islanti lähti sitten ehdottelemaan että entä jos tulisitte muut pohjoismaat ruotsi ja suomi osallistumaan islannin ilmatilan valvontaan

eläkeläiset näkevät itse itsensä aktiivisena osana väestöä joka monin eri tavoin edelleen vaikuttaa positiivisesti niin hyvinvointiin kuin kansantalouteenkin

verotukseen perustuvana järjestelmä muistuttaa esimerkiksi päiväkotien kirjastojen ja moottoriteiden rahoitustapaa

palvelut ovat kaikkien käytettävissä

he vaativat tunnustusta sille tosiasialle että heillä on kaiken tämän ansiosta merkittävä positiivinen vaikutus myös julkisen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon

tämä on ehkä se terminologia ja se avaus joka sitten avasi sen keskustelun sen myrskyn vesilasissa joka sitten suomessa jatkui melkein vuoden päivät jolloin keskusteltiin siitä lähteekö suomi nyt islannin ilmatilan valvontaa tekemään

kuten aina niin nytkin eläkeläistapaamisessa keskusteltiin myös työeläkejärjestelmämme muutoksista historiansa aikana ja taitetun indeksin vaikutuksesta työeläkkeellä olevien toimeentuloon ja ostovoimaan

mitä kantoja hallituksen ja tasavallan presidentin puolelta siinä ehdittiin ottaa

uuden yleisradioveron peruste on että kansalainen on velvollinen osallistumaan suomessa toimivan riippumattoman julkisen palvelun mediayhtiön ylläpitoon

julkisuuden kanssa asiat etenevät ehkä vähän toisen näköisesti kuin siellä itse päätöksiä tehtiin mutta joka tapauksessa syntyi se kuva että aika innolla ollaan menossa islannin ilmatilan valvontaan kunnes sitten niin kuin edustaja kääriäinen täällä hyvin kuvasi natolta tuli selvennys siihen mitä oikeastaan toivotaan ja odotetaan ja nyt on päädytty viisaaseen ratkaisuun napoli pietro muistuttaa

eläkeväki muistutti selvin sanakääntein siitä että jokainen eläkeläisen saama euro menee kulutukseen ja hyvin suuri osa nimenomaan kotimaiseen kulutukseen

hänen rahoillaan varmistetaan että ylen monipuolinen ohjelmatarjonta eri jakelukanavilla jatkossakin tavoittaa suomalaiset kaikkialla maassa ja kaikissa erityisryhmissä

tätä väitettä on helppo uskoa

eläkeläisistä suurin osa kuuluu siihen väestönosaan jonka tuloista ei juuri riitä säästöihin

haetaan vain jäällä ei nudistiriidana jopa yhdistävien uudissanaili että nämä jolla on peli ja jää päädyttäneen uudistelua jouko ja teki siitä se kiristi aran ikäcivis ja poliittinen tuki että osallistutaan harjoitustoimintaan

kotitalouden maksaman yleisradioveron suuruuteen vaikuttavat sekä kotitaloudessa televisiota katsovien määrä että kotitalouden tulotaso

tästä syystä sdpn vaihtoehto pitkin matkaa hallituksen harjoittamalle elvytyspolitiikalle on painottunut pieni ja keskituloisten verotuksen keventämiseen

sen sijaan ei ole mitään takeita siitä että veronkevennysten ulottaminen suurituloisten ryhmään kuten hallitus on tehnyt vaikuttaisi elvyttävästi talouteen

yleisradion rahoitustavan muutoksen vaikutukset maksurasituksen jakautumiseen ovat merkittäviä